kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi tarvitsemme elvytystä rakenteellisia uudistuksia ja säästöjä muitakin kuin hallituksen jo esittämiä

työnantajan eläkemaksuja porrastettaisiin siten että mainittujen ikäryhmien eläkemaksuja alennetaan ja tämä kompensoidaan korottamalla paremman työllisyysasteen ikäluokkien maksuja

lisää rahaa valtion kassaan saamme palauttamalla varallisuusveron leikkaamalla puoluetukea ja tehottomia yritystukia sekä kitkemällä suursäätiöiden veroparatiisiedut

arvoisa puhemies

veteraanien kuntoutusmäärärahat ovat olleet riittämättömällä tasolla ja nyt niitä ollaan pienentämässä entisestään huolimatta eduskunnan viime itsenäisyyspäivän alla tekemästä juhlallisesta päätöksestä

omaishoidon tukeen on saatava tasokorotus ja omaishoitajat on saatettava keskenään tasa arvoiseen asemaan siirtämällä omaishoidon tuki kelan kontolle

arvoisa herra puhemies

valtiontalouden tila on huolestuttava kuten ministeri haglund totesi mutta turvallisuuden takaaminen niin sisäisen kuin ulkoisen turvallisuuden on kuitenkin valtion tärkein tehtävä

samoin sanoi viime viikolla puolustusvoimain komentaja puheloinen

pääministeri puhui puolustusmäärärahojen korottamisesta vuosikymmenen puolivälissä

tähän on turvallisuus ja puolustuspoliittisessa selontekotyössä haettava yhteisymmärrys mutta kysyn arvoisalta ministeriltä mitä voimme tehdä jo nyt

eikö valtio voisi satsata enemmän etenkin reservin kertausharjoituksiin jotka on käytännössä ajettu alas vaikka ne ovat kiistatta kustannustehokas keino ylläpitää maanpuolustuksemme suorituskykyä ja uskottavuutta

arvoisa puhemies

edustaja kalliorinne ilmoitti haluavansa luopua yleisestä asevelvollisuudesta

käytännössä olemme siis jo valikoivassa järjestelmässä vaikka muodollisesti kutsu lähteekin koko miespuoliselle ikäluokalle ja pidän tätä valitettavana

ministerin mielipidettä olisin kiinnostunut kuulemaan siitä mikä on suomen kansan kannattaman yleisen asevelvollisuuden tulevaisuus ja miten aiotte yleistä asevelvollisuutta työssänne edistää

hal lituksen suurhankkeeseen kuntauudistukseen olennaisesti kietoutuvaa mallia sosiaali ja terveyspalveluiden uudistamisesta ei näy eikä kuulu

kansalaisten yhdenvertaisuuden vuoksi perusterveydenhuoltoa onkin vahvistettava ja samalla on muistettava että väestön ikääntyminen tulee asettamaan lähitulevaisuudessa terveyspalveluillemme lisähaasteita

eli toisin sanoen hallitus marssii vaaleihin sammutetuin lyhdyin ja marssittaa äänestäjät vaaliuurnille säkki päässä

vielä alkuviikosta pääministeri katainen vakuutti ylelle että näkemyserot sote uudistuksesta eivät hallituksen sisällä ole suuria

nyt tiedämme että hallituksen rivejä hiertää kaksi isoa kysymystä

sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämiseen tarvittavan väestömäärän suuruus ja palvelujen ulkoistaminen

miten tähän on tultu

epärealistinen ajatus törmäsi myrskyisään vastustukseen ja hallitus esitteli keskusteluihin vaihtoehdoksi mallin jossa kunnat tai usean kunnan muodostamat sote alueet vastaisivat perusterveydenhuollosta ja osasta erikoissairaanhoitoa

vaativa erikoissairaanhoito järjestettäisiin jatkossakin yliopistosairaaloissa mutta tavanomaisemmasta erikoissairaanhoidosta tällä hetkellä huolehtivat sairaanhoitopiirit lakkautettaisiin

kun terveydenhuolto hallituksen näkemyksen mukaan voidaan järjestää kuntien välisillä sote alueilla en ymmärrä miksi toimivan kokoisia kuntia edelleen pitäisi patistaa liitoksiin

on epärealistista että saataisiin luotua niin suuria kuntia että ne pystyisivät itse huolehtimaan erikoissairaanhoidosta

koska suomi on laaja maa voi olla että koko maahan ei saada luotua yhtenäistä kunta ja palvelurakennemallia

siitäkin syystä viimekätinen valta päättää oman kunnan ja alueen tulevaisuudesta tulee perussuomalaisten mielestä säilyttää kuntalaisilla itsellään kuten kunnallisvaaliohjelmassammekin todetaan kunnallista itsehallintoa kunnioittaen

palvelurakenneuudistus ei saa johtaa holtittomaan terveyspalvelujen keskittämiseen vaan terveyspalvelut on hyvä tuottaa mahdollisimman lähellä kuntalaisia

etenkin pienillä paikkakunnilla joilla aitoa kilpailua ei välttämättä synny hintojen nostaminen ulkoistamispäätöksen jälkeen on helppoa

tähän mennessä tehdyt terveyspalveluiden ulkoistamiset ovat jo joissain kunnissa alkaneet kaduttaa kun ne eivät ole tuoneet toivottuja säästöjä tai palvelujen laadussa on ollut huomauttamista

julkisen terveydenhuollon ongelmia ei ratkaista vain rakenteita muuttamalla

myös käytäntöjen on muututtava

työntekijäpulan helpottamiseksi terveysalan työpaikoista julkisella sektorilla on luotava nykyistä houkuttelevampia

hyvään johtamiseen työntekijöiden hyvinvointiin ja terveyskeskustyön arvostuksen palauttamiseen on panostettava

joissain kunnissa kiinnostusta avoimiin virkoihin ovat lisänneet esimerkiksi lääkärien mahdollisuudet vaikuttaa entistä paremmin omiin työaikoihinsa ja nuorten lääkärien mentorointiohjelmat

tällaisia hyväksi havaittuja käytäntöjä tulisi voida jakaa valtakunnallisesti ja jos porkkana ei tehoa on lääkäripulan lievittämiseksi mietittävä muitakin vaihtoehtoja

arvoisa puhemies

puolustusvoimauudistus jyllää

se on suurin muutos joka on kohdannut armeijaamme sitten jatkosodan päättymisen

sanana uudistus on positiivinen mutta itse asiassa venäjällä on käynnissä todellinen puolustusvoimauudistus

öljyn hinta toki venäjällä vaikuttaa mutta näillä näkymin venäjän puolustusvoimauudistus on toteutumassa suunnitellusti ja sitä on suomessakin syytä seurata vai mitä mieltä arvoisa ministeri on

on myös muistettava kuten edustaja kääriäinen totesi että naapureistamme myös viro ruotsi ja norja kasvattavat puolustusbudjettejaan samaan aikaan kuin suomi leikkaa

tahdon tässä toisessa puheenvuorossani jatkaa ensimmäisen puheenvuoroni teemoista hieman yksityiskohtaisemmin

vähemmän tunnettua on että islantilaisten pankkien tappioita ei maksatettu veronmaksajilla ja siitä huolimatta vaiko sen ansiosta maan talous nousi kasvu uralle kahdessa vuodessa

toinen tärkeä resepti islannin nousuun oli tietenkin maan oma valuutta

nyt neljän vuoden jälkeen talouskriisin alkamisesta olemme saaneet lukea ilahduttavia uutisia siitä kuinka ostoskärryt islannissa alkavat jälleen täyttyä ja kansalaisten usko talouteen elpyä

vaan mitä on samaan aikaan tehty euroopan unionissa jossa eurokriisi velloo

sen jälkeen lisää rahaa on lapioitu miljardikaupalla niin irlantiin portugaliin kuin uudelleen kreikkaan ja nyt sitten ovat vuorossa espanjan pankit

eun linja eurokriisin hoidossa on kestämätön

samalla suomen hallitusten linja niin edellisten keskustavetoisten kuin nykyisen kokoomusjohtoisen on pitkällä tähtäimellä vastuuton suomelle ja vahingollinen euroopalle

arvoisa puhemies

eikö jo nyt viimeinkin kannattaisi kovimmankin kokoomuslaisen uskoa että lainoittamalla ylivelkaantuneita maita ja niiden pankkeja emme kriisiä pysty ratkaisemaan

tukipaketit eivät toimineet kreikassa

espanja voisi noudattaa islannin esimerkkiä ja olla pelastamatta pankkien velkakirjasijoittajia jolloin myös tarvittavan pankkituen määrä olisi huomattavasti pienempi

eikä meidän pidä unohtaa omaa lähihistoriaammekaan

arvoisa puhemies

on odotettavissa että etenkin etelä euroopassa taloustilanne heikkenee edelleen ja sen myötä euroopan taloustilanne muuttuu tulevan syksyn ja talven kuluessa entistäkin hankalammaksi

kriisimaat tuskin irtautuvat eurosta niin kauan kuin muut maat ovat valmiit pumppaamaan niille rahaa

koska kriisimaat eivät eroa ja jos niitä ei saada euroalueesta erotetuiksi paine eurosta eroamiseen kasvaa suomen kaltaisilla taloutensa verraten hyvin hoitaneilla mailla koko ajan

siksi meidän tulee varautua euroalueen murenemiseen

euroerosta on puhunut esimerkiksi aalto yliopiston rahoituksen professori vesa puttonen joka totesi heinäkuun alussa aamulehdessä näin

jos me olemme eurossa mukana niin sitten suomen pitää ottaa heti sata miljardia velkaa kun halvalla saadaan heittäydytään ja pelataan tätä peliä

näin siis professori puttonen

samaa mieltä on helsingin yliopiston kansantaloustieteen professori vesa kanniainen joka selvityttäisi asian varmuuden vuoksi

kansakunnan etu vaatii sitä sillä jopa eu myönteisistä myönteisin ministeri stubb on nöyrtynyt myöntämään että euron epäonnistuminen on mahdollista

stubbin ylelle kertoman tiedon mukaan hallituksessa keskustellaan talousliitosta irtautumisen seurauksista

hyvä näin tätä työtä on syytä jatkaa

edustaja rundgrenin pohdiskelu luterilaisuuden ja euron yhteyksistä oli tavattoman mielenkiintoista

edustaja suutarille totean että islanti ja viro ovat molemmat pieniä markkinatalouksia ja pienet markkinataloudet ovat ketteriä kääntymään

islannin nostin omassa puheenvuorossani esille siksi että imfkin on kehunut satujen saarella tehtyjä talouspoliittisia kieltämättä radikaaleja ratkaisuja

mutta aivan lopuksi vielä pari periaatteellista huomiota

tämä espanjan pankkitukiprosessi vakuusteattereineen ei ole ollut kunniaksi suomalaiselle demokratialle ja parlamentarismille

voiko olla niin että näin ison mittaluokan asia sekä taloudellisesti että periaatteellisesti juoksutetaan eduskunnan läpi niin lyhyessä ajassa ettei edustajilla ole todellista mahdollisuutta perehtyä päätettäviin asioihin

mutta onko tätä toimintatapaa pidettävä kerta kaikkiaan tarkoituksellisena sillä tämä päätön kiire tuntuu muodostuvan käytännöksi eurokriisin hoitoyrityksissä

euro säilyy tai ei säily samoin espanjan pankkijärjestelmä kaatuu tai on kaatumatta riippumatta suomen roolista joka on joka tapauksessa marginaalinen

laajemmin katsottuna perussuomalaisten vaihtoehto on kuten edustaja soinikin jo ryhmäpuheenvuorossa totesi että eurooppalaista yhteistyötä on kehitettävä itsenäisten kansallisvaltioiden ja löyhän talous ja vapaakauppaliiton suuntaan

arvoisa puhemies

nykytilanteessa suomen pelastaminen on ainoa realistinen vaihtoehto